hallituksen vaihtuminen olisi ollut mahdollisuus päivittää hallitusohjelmaa tähän päivään onhan nykyinen ohjelma laadittu aivan erilaiseen taloudelliseen tilanteeseen kuin mikä nyt vallitsee

juuri ministeri pekkarisen ministeriö on avainasemassa elvytyksen ja sen elvytyksen purevuuden suhteen edusti alatalo

kuntien autonominen asema on arvokas asia mutta nyt näyttää vahvasti siltä että vanhuspalvelujen kuntoon laittaminen vaatii valtion vankkaa linjaamista ja päätöksentekoa

entisen hallituspohjan jatkaessa saamme aidosti päivitetyn ja vastuuntuntoisen hallitusohjelman sijaan vähäisen kokoelman kauniita sanoja lupauksia joille ei ole katetta ja jotka eivät vastaa suomalaista arkitodellisuutta tänä päivänä juuri ollenkaan

tärkeitä mister kasasi talousarvioesitys on otettu huomioon ilmasto ja energiapoliittiset haasteet ja edisti energiatuen rahoitusta lisättiin mutanen kudosopinosteli besanonin kaikilta osin ei kehitys ole mennyt kauhean hyvin jos hakkeen osalta oli kysymys sitä että miten elinkeinopoliittisesti tärkeää asiaa pienten voimalaitosten asiaa voidaan edistää näyttämisen taantuman aikana lisätty pysynyt täysin ja tatu parkkinen perää optimistiset vintola juupajoella kun olin siellä tuuraamassa ministeriä pää puhui tilaisuudessa eli eli siirtyvä nämä bioenergiahankkeet nyt tämän taantuman vuoksi on iso isoja asioita nyt kysytty voiko vannon että vientifirmojen resursseja mutta vain vai tuotto tapahtuu tällä sektorilla kuitenkin edistynyt edustajiaan

työpajan kautta on mahdollista saada myös elämänhallinnallisia eväitä joiden avulla on mahdollista ratkoa niitä työttömän nuoren mahdollisia muitakin ongelmia hyvin laaja alaisesti

arvoisa herra puhemies

voidaan ajatella että jos henkilöstöä ei ole tarpeeksi niin siinä vaiheessa on ihan turha lähteä vaatimaan palveluihin mitään muitakaan laatutekijöitä kun niitä ei ole mitenkään mahdollista käytännössä toteuttaa

kiviniemen hallitus jatkaa vanhasen toisen hallituksen politiikkaa jonka saavutuksiin on jo kirjattu veropohjan murtaminen julkisten palveluiden ja kuntien ajaminen ahdinkoon sekä maan kahtia jakaminen veropolitiikalla joka suosii vain ja ainoastaan rikkaita

edustajakollega vehkaperälle sen verran että tämä viittaus tästä eu tuomioistuimesta tuli varmasti minun käyttämästäni puheenvuorosta

valtakunnalliseksi laajentuva työpankkikokeilu kannustaa osaltaan yrityksiä palkkaamaan osatyökykyisiä ja sitä kautta osatyökykyisen on mahdollista aiempaa paremmin työllistyä niille tärkeille avoimille työmarkkinoille

puheenvuorossani esitin sen niin että alan toimijoilta on jopa tullut suora viesti että tästä asiasta pitää hakea eu tuomioistuimelta päätös

suurinta osaa työttömyys on koskettanut varsin syvällisesti

ymmärrän opposition huolen työllisyystilanteesta ja jaan sen tietysti itsekin mutta en voi käsittää väitettä siitä että hallitus olisi ollut toimeton tämän asian kanssa

me olimme jo hallituksessa tätä mieltä

ymmärrämme koska

apua mies ministeri pekkarinen on taistelut on tiukasti uusien työpaikkojen puolesta innovaatiopolitiikkaa ja yrityspolitiikka on ollut erittäin erittäin tuottoisaa ja sen jäljet näkyvät uusina työpaikkoina joka päivä keskuudessamme

ministeri ihalaisen johdolla on tehty todella hyvää työtä työllisyyspolitiikassa mutta haaste on kerta kaikkiaan niin valtava ja tehdyt toimenpiteet alkavat vasta hiljalleen vaikuttaa

näinhän ei viime aikoina ole ollut esimerkiksi uuden vammaispalvelulain kohdalla jonka arvokkaat tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta alimitoitetun resursoinnin takia

työttömien yhdistykset tekevät tärkeätä työtä muun muassa mahdollistaessaan työttömille tilaisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja näin ehkäisevät syrjäytymistä sekä samalla edistävät työttömän mahdollisuuksia palata työelämään takaisin

tottakai tämä finanssikriisi on vienyt meitä vähän perää kuisma tosin joina valmista valmistauduttu ministerien ministerin työlle ministeriön ja ministeriön avulla erittäin tehokkaasti kiitos siitä kysynkin kun näitä vaikeita rakennemuutosalueita on suomessa paljon ja niihin on niinkin ovat aivan oikein mutta sitä monessa tapauksessa tämä tyyli on investointituki on kuitenkin se instrumentti jolla pystytään nopeasti vaikuttamaan monella paikkakunnalla ja tekemään vai jälkeen onko tämä valtava rapelin mukaani

noissa tilanteissa kuntapäättäjä on helisemässä kun kuitenkin aina voidaan vedota siihen että päätöksenteko nojaa päätöksentekijän arvoihin ja tahtotilaan

ei hallitus voi yhdellä päätöksellä lopettaa nuorisotyöttömyyttä vaikka opposition edustajia kuunnellessa välillä tuntuu että niin pitäisi olla

voidaan sanoa että suomalaisen yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoaman palveluvalikoiman ja sen laadun päättäminen on tahdon asia ja arvokysymys ennen kaikkea tässä talossa

aivan lopuksi

temin pääluokkaa käsiteltäessä on syytä myös mainita ne suuret kiitokset työministeri ihalaiselle historiallisesta raamisopimuksesta

odotuksenne ovat hyvät kollegat täysin epärealistisia

miten nopeasti valtiovaran valtuuden vallitsi pelkona ministeriö aikoo reagoida siihen että meillä on todella mahdollisuuksia kuin rotkossa investointituessa tämä ensiapu ja nopea ensiapu edusta kaltiokumpu vastus kova

sillä turvataan samanaikaisesti palkansaajan ostovoima ja yritysten kilpailukyky

sen sijaan että hallituksen nuorisotakuuta ammutaan alas olisi rakentavaa esittää siihen muutoksia ja lisäyksiä jotka entistä paremmin edesauttavat näiden tärkeiden tavoitteiden toteutumista

ja niin kuin debatissa itse totesin käytännön työ tehdään maakunnissa luottamushenkilöiden virkamiesten koulutuksen järjestäjien elinkeinoelämän te toimiston ja tietysti nuoren itsensä kesken

missä ovat aidot panostukset työllisyyteen

aurassa puhemies eero mme on hienoa että suomella on energinen ja uusiutuva ministeri joka tuo uusia ideoita ja näkemyksiä ja kuuntelee myös asiantuntijoita ja tämä budjettiesitys on hyvä osoitus siitä ettei wu nostan esille energiapolitiikan lähinnä sen että kun nyt tavallinen pientaloasuja tai maatalousyrittäjä tai muu yrittäjä pohtiienergian lämmön tai onko tuote mistä ne on tilina vaikea saada opastusta toisaalta myöskin vaihtoehtoja miten mitalla millä tavalla voisi muuttaa energia ja lämmöntuotantoa kysyi ministeri pekkarinen pekkariselle kun energiatukea ja uusi energian edistämiseen lisätään merkittävästi rahaa lähes kolminkertaisesti tämän vuoden summa ja eteni pian säästöjä uusiutuvan energian käytön edistämiseen ja tiedottamiseen laitetaan rahaa ja millä tavalla pystytään varmistamaan että semmoiset ihmiset jotka haluaa muuttaa paremman tehokkaammaksi tunteiden ja tuotantolinjoja ovat samat yrittäjät jotka haluaa tuottaa bioenergia edustajia on taimilla eu vastustaa mies on ministerin ontarion kitanaan poies minä jatkan tästä edusta laitisen mainitsemasta tuottavuusohjelmasta nopeasti huonompaan suuntaan muuttuvassa taloudellisen tilanteensa on kiinnitettävä huomiota etenkin työttömyystilanteen muutoksiin ja tuottavuusohjelmaan vedoten ollaan sulkemassa useilta paikkakunnilta työvoimatoimistoja näin keskitetään palveluita suurempiin yksiköihin

samaan aikaan on kuitenkin muistettava huolehtia siitä että laitospaikkoja ja niiden vaatimaa henkilökuntaa on aina olemassa riittävä määrä saati kotipalveluhenkilökuntaa jonka tarve tulee kasvamaan laitospaikkojen vähetessä merkittävästi

olisi kuitenkin ollut tämän olemassa olevan tilanteenkin kannalta parempi jos keskusta ollessaan viime kaudella hallituksessa olisi miettinyt realistisia työllisyyspolitiikan tapoja ja keinoja huomattavasti paljon laajemmin

peräänkuuluttaisin tässä kohtaa myös aivan lopuksi omaishoitajien asemaa jonka tiimoilta moni kansanedustajakin on ollut aktiivinen tämän syksyn aikana

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä on nyt jo niin laaja ongelma että kun puhutaan tulevaisuudessa niistä virheistä joita tämän laman aikana tehtiin on kärjessä työllisyyden surkean hoidon ohella nuorten syrjäytymiskehityksen salliminen

takuueläkkeeseen sisältyy tässä esitetyssä muodossa kuitenkin monia haittapuolia minkä vuoksi on esitetty parempiakin järjestelmiä

jos mietin omaa kotiseutuani saloa on todettava että nokian tehtaiden alasajon jälkeistä työttömyysongelmaa on tuettu historiallisen laajasti myös tämän hallituksen toimesta

ensimmäinen ongelma on että eläkkeensaajan asumistuki pienenee takuueläkkeen johdosta

vajaakuntoisten työllistäminen on unohdettu täysin ja paikoin esimerkiksi hallituksen kuntapolitiikka ja raha automaattiyhdistyksen rahojen uusjako ovat entisestään vaikeuttaneet vajaakuntoisten työllistämistä

olisinkin kysynyt ministeri pekkarisen mielipidettä miten tämä sopii tämänhetkisiin haasteisiin työelämää ajatellen ja toisekseen koen erittäin ongelmallisena suunnata työllistämisvaroja pitkälti yritysten tukityöllistämiseen kun samalla näitä varoja ollaan leikkaamassa julkiselta puolelta

kuntien osalta voisi vielä todeta että paras hanke ei ole ainakaan vielä parantanut palveluja eikä säästänyt rahaa

tällä hetkellä ei kannata haikailla menetettyjen työpaikkojen perään

kansalaisjärjestöt ovat lausunnoissaan kyseenalaistaneet ihan aiheesta takuueläkkeen määrän jota ei pidetä riittävänä turvaamaan vähimmäistoimeentuloa

jos ollaan realistisia ja rehellisiä niin loppujen lopuksi tämä johtaa siihen että kaikkein vaikeimmin työllistettävät jäävät oman onnensa nojaan vailla minkään näköisiä mahdollisuuksia päästä aktivoivien työllistämistoimenpiteiden piiriin

myös se että takuueläkettä ei myönnettäisi työkyvyttömyyden perusteella sokeille ja liikuntakyvyttömille maahanmuuttajille aiheutti paljon vastustusta kansalaisjärjestöjen keskuudessa

paikoin on lähdetty menemään kohti teennäisiä hallinnollisia malleja jotka itse asiassa vievät meitä kovaa kyytiä ojasta allikkoon ja se tuskin oli meidän kenenkään tarkoitus

tärkeää on että meillä on korkeatasoisia vientituotteita

niiden myötä työpaikkoja syntyy valmistavaan teollisuuteen ehkä vähemmän mutta uusi trendi on että tuotteisiin liittyy monipuolinen palvelukokonaisuus

olen merkinnyt vielä tähän viimeiseen jaksoon tässä yhteydessä vastauspuheenvuorot edustajille että elsi katainen pakkanen

kuntauudistukseen tarvitaan selkeä ja määrätietoinen linja joka on yleisesti hyväksytty ja johon kaikki voivat yhdessä sitoutua

hallitus on jättänyt auki sen miten takuueläkkeen ostovoima turvataan eli tehdäänkö takuueläkkeeseen korotuksia ja jos tehdään niin miten korotuksen suuruus määräytyisi

näyttää kuitenkin siltä että aito kuntakentän uudistaminen jää sekin ensi vaalikaudelle jonka vaikeiden päätösten lista näin ollen entisestään lisääntyy

yo timo korhonen o

olennaista on suhteuttaa yhteen eläkeläisen keskeiset menot asuminen ja ravinto sekä terveydenhuollon ja lääkkeiden hinnat ja määritellä tähän kokonaisuuteen riittävä tulotaso

se että asioihin ei puututa ajoissa tekee tulevista äärimmäisen vaikeista päätöksistä entistäkin hankalampia

esimerkiksi metsä groupin suurinvestointi äänekoskelle oli huikean merkittävä asia niin alueen taloudelle ja työllisyydelle kuin koko maan henkiselle ilmapiirillekin

eläkeläisen asumistuen korottaminen kunnallisveron perusvähennyksen tuplaaminen kuten sdp on esittänyt terveydenhuollon alemmat asiakasmaksut tai toisaalta alemmat maksukatot asiakasmaksuille ja lääkkeille

tässäkin mielessä koen hieman harmillisena sen että oppositio on herännyt tähän työllisyysaiheeseen paitsi kiistattoman myöhään myös vielä erittäin negatiivisella sävyllä

takuueläke olisi täysin uusi etuus eläkejärjestelmään ja se ei sovi kovinkaan hyvin nykyiseen toimivaan työ ja kansaneläkkeen kokonaisuuteen

tuntuu siltä että esityksellä takuueläkkeestä hallitus pyrkii vetämään mutkat suoriksi pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi

arvoisa puhemies

hänniselle että oecd on suomen työvoimapolitiikkaa koskevassa arviointiraportissaan todennut suomalaisen työvoimapolitiikan aktiivimenojen tason alhaiseksi suhteessa työttömyysturvan menoihin ja työvoimapolitiikan määrärahojen tasoa tarkasteltaessa suomi jakaa tosissaan oecd tilastoissa jumbosijan yhdessä belgian ja itävallan kanssa

pitkittynyt kriisi koettelee kaikkia maita

mutta voin todeta teille arvon kollegat että hallitus pääministeri katainen valtiovarainministeri urpilainen ei ole seisonut eikä tule seisomaan tumput suorina vaan päinvastoin tämän asian kanssa

arvoisa rouva puhemies

ihan lyhyesti toinen puheenvuoro tästä paikalta

näissä nuorten oppimistuloksissa kouluviihtyvyydessä ja oppimismotivaatiossa ja asenteissa on ollut kuitenkin havaittavissa selvä lasku viime vuosien aikana ja täytyy sanoa että tähän kaikkeen tulevat varmasti lisää vaikuttamaan negatiivisessa mielessä nämä hallituksen toimenpiteet ja hallituksen säästöpaketit

me kannatamme rakenteellista uudistamista mutta toisin kuin hallitus me lähdemme siitä että uudistus on toteutettava hallinnosta ja toimitiloista ei suoraan opetuksesta säästämällä

rakenteellisessa kehittämisessä on lähdettävä ennakkoluulottomammin hakemaan uutta yhteistyötä ja kustannussäästöjä saman alueen lukioiden ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välillä

on aika erikoista että yksi puolue on voinut valita poliittisen keskustelun linjakseen vitsailun johon tässäkin keskustelussa valitettavasti varsinkin tuossa alkuvaiheessa ryhmäpuheenvuorojen jälkeen mentiin tässä salissa hyvinkin useasti

kun olen tästä asiasta eri mieltä niin haluan sanoa että kun tähän lainsäädäntöön on kirjattu lukuisa joukko poikkeuksia joiden perusteella perhevapaalla tai työttömänä olevilla perheillä olisi edelleenkin kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen oikeus niin herää kysymys mikä savotta onkaan siinä kun setvitään arvioidaan ja käydään neuvonpitoa huoltajien kanssa näistä tarpeista kun työn ja elämäntilanteiden ennakoidaan muuttuvan yhä kiivaampaa tahtia tulevaisuudessa eli minkälainen valvonta ja työsarka tästä onkaan tulossa samalla kun puhutaan näistä normienpurkamisesta ja sääntelyn purkamisesta ja työn helpottamisesta

ja sitten ehkä kun nyt puhutaan koulutuksesta ja ollaan siitä koko päivä puhuttu siitä että hallitusohjelmaan on myös kirjattu että hallitus säästää miljardi euroa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

jotenkin olisi vielä toivonut keskustelua tai varmistusta siitä että ei kai se aio leikata vielä lisää koulutuksesta ja siitä säästetäänkö edelleen varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lisäleikkauksilla kun näitä kuntatehtäviä vähennetään jatkossa